käyttömäärien ero johtuu muun muassa kylmästä talvesta viljelykierron harjoittamisesta sekä tarkoista määräyksistä ja kasvuohjelmista

kyllä voi

lastemme ei ole pakko syödä muista maista rahdattua kanaa tai maitoa ei myöskään kasviksia ja marjoja jotka ovat salmonellan kantajia jätevedellä kastelun seurauksena

haluaisin kysyä ministeriltä

sinänsä pidän positiivisena sitä että erityyppistä kotisairaanhoitoa ja tämän tyyppisiä palveluja paremmin voitaisiin kannustaa ja synnyttää tällä palvelusetelitoiminnalla

siksi toivoisinkin että tähän valvontamaksupykälään nyt ainakin tulisi muutos jos tähän eivät muilta osin muutoksia hallituspuolueet suostu tekemään

on myös itsestään selvää että kilpailutuksen pitäisi olla arkipäivää kaikessa asuntojen korjauksessa

on tietysti positiivisiakin puolia tässä kelamaksun poistossa nimenomaan se että se helpottaa esimerkiksi kuntien työllistämistä mutta suuri osa tästä maksusta ihan totuudessaankin kuten ed

haluan nostaa esille erään asian jota eduskuntaryhmämme rakennusasiantuntija reijonen on useasti nostanut nimittäin rakennusmestareiden merkityksen

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä kyseenalaistaa sen että maahamme voidaan tuoda elintarvikkeita joiden tuottamiseen on voitu käyttää aineita jotka on meillä vaarallisiksi todettu ja kielletty

vaikka en asu itse ara asunnossa täällä helsingin päässä niin täytyy sanoa että minullakin jäi suu auki kun huomasin vähän jäljestäpäin miten nämä korjaukset hyvin usein asunto osakeyhtiöissä toimivat

haluaisin kysyä

mikäli ministeriöiden omissa hankinnoissa tärkeimmäksi osoittautuu vain hinta on muu toiminta maa ja metsätalousministeriön asettamaa julkisia ruokahankintoja edistävää neuvottelukuntaa myöten hurskastelua

oliko tämä päätös oikeastaan vähän seurausta siitä että meidän hallituksemme osin nukkui silloin kun näistä olisi kolmikannassa pitänyt neuvotella

tästä asiastahan aloitettiin koulutus hänen aikaansaannoksenaan ja koulutus sinänsä menee hyvin eteenpäin mutta aikuiskoulutuspaikat on puolitettu

esimerkiksi eussa kielletty parakvatti jota käytetään brasilialaisen soijan tuotannossa voi jo pieninäkin annoksina aiheuttaa vakavia terveyshaittoja

minä luulen että tämä ei kaikista mieluisin osa sitä sata pakettia ole ministeri hyssälänkään kannalta

on todella tärkeää että rakennuksilla on valvoja joka osaa asiansa ja joka kantaa vastuuta sitten myöhemminkin

pitääkö mielestänne elintarvikkeita kilpailutettaessa minimivaatimuksena olla suomen lainsäädännön taso ympäristön eläintenhoidon ja hygienian osalta

mitä arvelette että ihan tavallinen saunan remontointi maksoi omassa asunto osakeyhtiössäni

arvoisa puhemies

korostamme että hankintalain mukaisia kilpailutuksia on täysin mahdollista tehdä niin että tuloksena on lähiruokaa ja sesonkituotteita

on erittäin hyvä se että pääurakoitsijan ja suunnittelijan ja urakoitsijan ja myös valvojan nimet jatkossa löytäisi julkisista rakennuksista

olen iloinen siitä että maa ja metsätalousministeriö ja maa ja metsätalousvaliokunta jatkavat systemaattista työtään byrokratiatalkoissa ja systemaattista työtään hajauttaessaan organisaatioita

kyllä nyt näyttää siltä että kokoomus on vasemmalta laidalta ostettu koska haluttiin suosia hyväosaisten veroasiaa ja painaa villaisella tällaiset konsulttihankinnat

juuri näin tulisi kaikilla sektoreilla toimia

kiinnitänkin huomiota erityisesti meidän valiokuntamme lausumaehdotukseen jossa todetaan että varoista nykyistä suurempi osuus tulee osoittaa riistanhoitoyhdistysten toimintaan

myöskin haluaisin keskustelua siitä kuuluvatko ilmastointilaitteet kaikkiin julkisiin rakennuksiin onko tarkoituksenmukaista että ilmastointilaitteita aina sisäilmaongelmien varalta laitetaan tai korjausrakentamisessa edellytetään

teille kasvu on sitä että väki pakataan suuriin keskuskaupunkeihin ja kasvu syntyy siitä kun rakennetaan tiet ja talot koulut ja päiväkodit uudelleen

valitettavasti suomen vahva panostus elintarviketurvallisuuteen ei näy lopputuotteiden hinnoissa eikä tuottajien tileissä

meissä kaikissa asuu se lämmin sydän joka haluaa tehdä hyvää

miten käy nyt yrittäjien osalta verrattuna kilpailuun joka tulee muista maista

keskustalle kasvu on sitä että otetaan koko maan voimavarat käyttöön otetaan metsät järvet pellot maaperä ja erityisesti ihmisten osaaminen eri puolilla suomea käyttöön

mutta me kaikki saamme paljon palautetta ihmisiltä jotka haluaisivat että esimerkiksi maahanmuuttoon puututtaisiin että meillä tehtäisiin asioita toisin kuin mitä nyt tapahtuu

jos emme ole valmiita maksamaan kotimaisista tuotteista riittävää hintaa ruuan tuotantomme siirtyy yhä enemmän sinne missä elintarviketurvallisuusasioista ei huolehdita maamme tavoin

siellä tehdään tätä vapaapalokuntatoimintaa srva toimintaa suurriistavirka apua eli käydään kolarihirviä lopettamassa hätistellään pihaan tulevia petoja kannustetaan metsästäjiä riistapeltoihin ja metsäpeurojen ruokintaan hävitetään vierastulokkaita esimerkiksi minkkejä ja autetaan tärkeissä riista ja muissa eläinlaskennoissa

on se aivan ihmeellistä että kun asiantuntijavaliokunta on päätynyt siihen ratkaisuun että tätä eu lainsäädäntöä voidaan tulkita kevyemmin niin sitä ei tulkita kevyemmin

nimittäin käytännön kokemukset kertovat että monesti sisäilmaongelmat oikeastaan alkavat juuri ilmastointilaitteitten asennusten jälkeen

keskustan eduskuntaryhmän mielestä meidän täytyy suojella heitä jotka haluavat tulevaisuudessakin tuottaa ja tehdä liiketoimintaa puhtaalla ja laadukkaalla ruualla

uskotteko te pääministeri että kasvu saadaan sillä että jaetaan hyvää menestyjille ja se sitten säteilee hyvinvointia muillekin

siksi on tärkeätä että me kansanedustajat olemme vahvoja kun perustelemme miksi suomessa toimitaan juuri niin kuin meillä nyt toimitaan ja miksi meillä on nollatoleranssi väkivallassa

se on suomen etu ja mahdollisuus

eikö ikkunat auki ja oppilaat pihalle voisi riittää niin että vanhoja koulurakennuksia ei sen takia tarvitsisi hylätä kun ilmastointien rakentaminen tulee niin kalliiksi

pärjäämme kansainvälisillä ruokamarkkinoilla silloin jos pystymme pitämään geenimuunnellun ruuan selkeästi erillään ja meillä on markkinoinnin kannalta riittävän kokoisia geenimuuntelusta vapaita alueita

ei nyt uuden käytännön eli tämän verotililain myötä enää erittele ennakkoja ja sotuja ja kuitenkin yritysmaailmassa ne täytyy veroilmoituksiin eritellä

on tärkeää että me jokainen teemme omissa kotikunnissamme töitä sen eteen että lähiyhteisöissä rasismi kitketään pois

siksi on tärkeätä että juuri tänne alapään toimintaan siis nimenomaan organisaatiossa alimman kerroksen toimintaan saadaan voimavaroja lisää ja mielestäni tämä laki on erittäin onnistunut siinä että sinne nyt näitä varoja voidaan jatkossa entistä enemmän ohjata

arvoisa puhemies

elintarvikkeiden turvallisuus alkaa tilalta

se ylläpidetään elintarvikeketjun taitavissa käsissä

ehkä tärkein asia minkä haluan vielä tähän loppuun sanoa joka tuli tässä tarkastusvaliokunnan selvityksessä hyvin esille on se että tieto ja ohjeistus pitäisi saada sinne kuntiin

ensiksi tähän edustaja kauman viimeiseen väitteeseen mihin hän itsekään ei uskonut siihen että hinnat voisivat nousta jopa kymmeniä prosentteja

se ei ole helppoa työtä sillä tiedän että kun meillä on erilaisia taustoja monesti sieltä tulee hyvin erilaista palautetta vastaan

toinen asia

arvoisa herra puhemies

tässä on otettu tähän kelan asiointiverkkoon kantaa ja olen mielissäni siitä että saamme kehuja siitä

se ei auta yhtään vaikka tarkastusvaliokunnalla olisi kaikki se osaaminen jos ei se nyt sitten leviä kuntiin ja huolehtikaa tai huolehditaan yhdessä jatkossa tästä

tämä puheenvuoro minkä edustaja razmyar puhui antaa meille kaikille voimia tehdä sitä työtä kun me toivottavasti joka ainoassa puolueessa puolustamme sitä nollatoleranssia

ennen kuin tulin kansanedustajaksi olin sellaisen modeemiyhteyden varassa jonka tyyppisellä yhteydellä erittäin moni yrittäjä haja asutusalueella toimii

keskustan eduskuntaryhmän mielestä turvallinen kotimaassa tuotettu ruoka on arvo jonka puolesta kannattaa tehdä töitä

nimittäin hallitukselta on tullut säästöpaineita ja näin ollen siellä kelan johdossakin on sitä kelan verkkoasiaa mietitty missä toimipisteitä sijaitsisi ja joka kerta kun tällaisia vihjauksia on kuulunut me olemme kelan valtuutettuina tehneet aloitteen siitä että kelan asiointipisteet tulee säilyttää

mutta tämän määräävän markkina aseman väärinkäyttökielto on luonteva tapa puuttua kaupan mahdollisiin kilpailua rajoittaviin toimintatapoihin koska se on kehitetty vastaamaan nimenomaisesti markkinavoiman väärinkäyttöön

eli meidän pitää järjestää sitten niin että se käytäntö on edes mahdollinen joka puolella suomea

on tärkeää että olemme myös esimerkkeinä pienillä teoilla kuten meidän pääministerimme oli antaessaan pakolaisille tai turvapaikanhakijoille oman kodin käyttöönsä

arvoisa herra puhemies

eduskunta linjasi viime hallituskauden elintarviketurvallisuusselonteossa ja ruokaselonteossa yksimielisesti että ruuan alkuperän pitää näkyä pakkauksissa

tämä esitys ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sisältää monia ihan positiivisia muutoksia

euroopan neuvoston tehtävä on entistä tärkeämpi siksi että suurvaltapolitiikka on tullut lähelle eurooppaa siis suurta eurooppaa lähelle euroopan neuvoston aluetta ja sen rajoille ja myös siksi että ilmastonmuutoksen seurauksena isot alueet kuivuvat ja oma ruoantuotanto poistuu joiltain alueilta

laki on ennalta ehkäisevä normikohtuuttomuutta ja keinotekoista kilpailijoiden poissulkemista vastaan

ne esimerkit että osallistumme vaatekeräyksiin tai vapaaehtoistyöhön että lähdetään yhdessä vaikkapa keräämään metsästä marjoja kaikki tämäntyyppiset toimet luovat sitä kotoutumista ja voimme itse olla edesauttamassa myös tulijoiden tänne sopeutumista

viime päivien kohussa ongelma ei ole hevosenliha vaan se että siitä ei kerrottu pakkauksissa ja se oliko se hevosenliha oikeasti tarkoitettu elintarvikkeeksi

no tietenkin meidän pitäisi purkaa kannustinloukkuja niin että asiointi kelassa olisi helpompaa ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä mutta yksi asia mikä ehdottomasti pitäisi viedä maaliin on se että jokainen suomalainen saisi vapaasti pankkitunnukset niin että sähköinen asiointi olisi kaikille suomalaisille mahdollista

arvoisa puhemies

milloin uhattiin että määräävän markkina aseman lainsäädäntö lopettaa maakuntien pienet liikkeet milloin että se lopettaa lähiostot ja luomuostot milloin pakottaa tekemään ostot ulkomailta

tämä tietää lisää kriisejä lisää pakolaisvirtoja ja on todella tärkeää että euroopan neuvoston ja euroopan alueella näitä ongelmia ratkotaan yhdessä

arvoisa herra puhemies

missä viipyvät hallituksen toimet niin että alkuperän voi erottaa ilman suurennuslasia siis pakollinen alkuperämerkintä

keskusrikospoliisin epäiltyjen rekisteriin liittyneet epäselvyydet vuodot poliisista ja kymmenientuhansien ihmisten jääminen eino myrskyn jälkeen ilman toimivia kännykkäyhteyksiä hätäkeskuksiin ovat esimerkkejä näistä

senhän olemme jo kuulleet että esimerkiksi pienet lukiot erityislukiot ovat vaarassa ja aikuislukioiden resursseja etenkin aineopiskelijoitten kohdalta vähennetään erityisen paljon mikä vaarantaa sitten esimerkiksi jatko opiskeluun pääsyä ja itse asiassa koko aikuislukiotoiminnan

ei voi olla niin että jokainen maa omilla pelisäännöillään pelaa vaan meidän on yhdessä saatava sopimus näistä asioista

suomalaisten luottamus turvallisuuteen ja siitä vastaaviin viranomaisiin on vakavasti koetuksella

en kaipaisi niin paljon euroopan neuvostoon raportteja ja haluaisin että kustannuksia säästetään esimerkiksi siten että pidämme etäkokouksia kuten muissakin instansseissa

valtiontalouden tarkastusvirasto antoi myönteisen palautteen tämän hallituksen toiminnasta sen johtajuudesta ja sen määrätietoisuudesta sekä valtiontalouden tasapainottamiseksi että myös uudistusten eteenpäinviemiseksi

hyvin usein perheväkivallan ja huostaanottojen takana on vääristynyt päihteidenkäyttö

näin todellakin myös talousvaliokunta totesi että esitys ei nosta päivittäistavaroiden hintoja lisää tuontia tai heikennä mahdollisuuksia ostaa lähi tai luomuruokaa tai lopeta mahdollisuutta antaa kuluttajille alennuksia

keskusta on keväästä lähtien vaatinut kataisen hallitukselta selontekoa sisäisestä turvallisuudesta

todellakin on ihan hyvä asia että työelämälähtöisyyttä pyritään parantamaan

vistbackan on turha olla huolissaan kotipoltosta kyllä ne tavat ovat jo maakunnissa ruostuneet

missä se viipyy

sisäministeri räsänen milloin hallitus antaa teidän lupaamanne selonteon eduskunnalle

on hyvä asia se että näytöillä pystyy osoittamaan jatkossa entistä paremmin että opiskelija hallitsee tietyt asiat

sen sijaan valiokunta arvioi että esitys lisää päivittäistavaramarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja varmistaa näin osaltaan terveen kilpailun kuluttajia hyödyttävällä tavalla

valtiontalouden tarkastusvirasto nosti tässä raportissaan hyvin korkealle sijalle sen että vakaus ja kasvusopimus on myös suomen osalta nyt rikottu

arvostamme työtänne mutta teillä on vastuu ihmisten turvallisuudesta ja siitä että ihmiset luottavat viranomaisiin

mitä kalliimpaa alkoholi on sitä vähemmän sitä käytetään tavan vuoksi ja tavastahan tulee helposti riippuvuus

se mistä moitimme eteläisen euroopan maita on suomen osaltakin nyt ikään kuin sellaisessa kulminaatiopisteessä että toimia on tehtävä ja siksi on tärkeää että vaikka saamme kritiikkiä aina siltä sektorilta mihin mitkäkin uudistukset tai leikkaukset kohdistuvat niin pystymme niitä tekemään

sekin on tosiasia että yksilöllistä opintopolkua yhä useampi nuori nykypäivänä tarvitsee

siinä hallituksen esityksessä käsiteltiin keskeisimpiä määräävän markkina aseman väärinkäyttömuotoja esimerkiksi hintasyrjintää ja liikesuhteesta kieltäytymistä saalistushinnoittelua alennusjärjestelmää yksinmyynti ja yksin ostosopimuksia sidontaa sekä kohtuuttomia kauppaehtoja

mutta sitä jäin pohtimaan että kun sitten taas toisaalta täytyy määritellä nykyistä tarkemmin mitä on opiskelijan osattava jotta näihin lopputuloksiin päästään niin miten on sen suomalaisille tyypillisen joustavuuden kanssa

mutta siirrytään kasvispuolelle

vanhemmat keskustelevat nuorten kanssa vain harvoin päihteiden käytöstä

kohteena ovat kaikki suomalaiset ryhmät iästä tai asuinpaikasta tai tulonmuodostuksesta riippumatta

tutkimuksen mukaan alkoholin ja tupakan kokeilu on harvinaisempaa niiden nuorten keskuudessa joiden vanhemmat ovat kiinnostuneita heidän vapaa ajanvietostaan

jos tätä vähän selventää niin esimerkiksi on väärin jo nykyisen markkina aseman lainsäädännön perusteella se että vaaditaan sitä että jos kauppiaalle toimittaa tavaraa sitä tavaraa ei saisi minnekään muualle viedä

ministeri rinne arvioi kovin sanoin kehyspäätöstä silloin kun hän ei vielä ollut ministeri ja sitä on toki syytä monilta osin arvioidakin

eräs tärkeä asia johon kiinnititte huomiota on se että työmatkavähennykset eivät lisää intoa ottaa työpaikkaa vastaan kauempaa tai mahdollista kauempana kotoa työpaikalla kulkemista vaan se jossain vaiheessa rupeaa kääntymään jopa negatiivisen puolelle jos palkka on pieni

suomalaiset lapset kasvavat valitettavasti alkoholimyönteisessä alkoholia jopa ihannoivassa ilmapiirissä

jos jossain päin tarvitaan tietyntyyppistä erityisosaamista niin miten se voidaan niin kuin laajalla skaalalla sitten esimerkiksi täällä helsingin päässä määritellä

alkoholinkäytön yleisyys ja näkyvyys ylläpitävät käsitystä että päihteet kuuluvat normaaliin elämään ja ovat osa aikuistumista

on väärin jos kauppias ei kannakaan riskiä myymistään tuotteista vaan laittaa sen riskin sen toimittajan kannettavaksi elikkä toimittaja joutuu hakemaan myymättömät tuotteet pois

keskusta ei hyväksy hämäävää mielikuvamarkkinointia eikä alkuperän häivyttämistä tuotemerkkien taakse